tähän luottoluokituksen laskuun on suhtauduttava sen edellyttämällä vakavuudella ja juuri sen vuoksi tämä välikysymyksemme hallitukselle talouspolitiikasta on erittäin aiheellinen

jos niillä olisi merkitystä olisihan ne varmasti meille tiedoksi annettu etenkin kun käymme samalla kovaa keskustelua myös valtion velkaantumisen taittamisesta ja rakenteellisista uudistuksista

hallituksen tämänhetkinen talouspolitiikka ei tuo esiin kestäviä pitkän aikavälin ratkaisuja vaan ainoastaan hetkellisiä kosmeettisia ja näennäisiä toimenpiteitä joiden maksajina ovat suurelta ja pahimmilta osin pieni ja keskituloiset lapsiperheet yksineläjät ja eläkeläiset

katson kuitenkin että tässä mittaluokassa kustannuksista on oltava selkeä arvio niitä on seurattava ja ne on sidottava jollakin tavoin myös työn tuloksellisuuteen ja ennen kaikkea valmistelutyön tehtävä on osoittaa ne todelliset hyödyt joita uudistuksista syntyisi

esimerkiksi indeksikorotusten leikkaus lapsilisiin kajoaminen työttömyysturvan leikkaukset sekä sairausvakuutuslakiin kaavaillut muutokset matkakustannusten omavastuuosuuksien korotuksista jatkuvasti lisääntyvien elinkustannusten nousun kanssa tulevat omalta osaltaan merkittävästi heikentämään kaikkien muiden paitsi hyvätuloisten asemaa

arvoisa puhemies

oli hyvin mielenkiintoista ja avartavaa lukea tämä kattava mietintö ja kuunnella näitä hyviä puheenvuoroja

sanonta köyhät kyykkyyn ja siitä vielä polvilleen pätee tämän hallituksen kohdalla

erityisesti haluaisin antaa tässä kiitoksen valiokunnalle siitä että se on nostanut esiin ja korostanut naisten oikeuksia sekä itsemääräämisoikeutta ja tasa arvoa

ylipäätään naisten ja lasten aseman parantamisen sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja esiin nostamisen tulisikin olla myös vahva osa suomen auttamisprosesseja kohdentuvat ne sitten mihin päin maailmaa tahansa

arvoisa puhemies

kuten hyvin kaikki varmasti tiedämme konflikti ja kriisialueilla missä päin maailmaa tahansa siviilit naiset ja lapset ovat niitä jotka ovat kaikista heikoimmilla

monien kuntien selvitystyö ei kuitenkaan ole edennyt useimpien kuntien vastustuksesta johtuen minkä ymmärrän kyllä täysin

arvoisa puhemies

ministerit virkkunen ja huovinen ovat molemmat käyneet kertomassa mielipiteensä lapin tilanteesta tässä kunta ja sote sopan keskellä ja viesti on varsin selkeä

vastuu on tällä hetkellä aivan muualla tällä hallituksella

tämäkin tulee aiheuttamaan kasvua toimeentulotukiasiakkuuksissa ja myönnetyissä toimeentulotuissa

se on täysin ymmärrettävää

leipäjonoissa jonot sen kuin pahenevat

palveluihin ei pääse

on kohtuutonta että hallitus hyökkää epäonnistuneessa talouspolitiikassaan muutenkin yhteiskunnassa heikoimmilla olevien kimppuun ja lähtee hakemaan säästöjä sieltä

tätä tunnetta ruokkimalla ja hyväksi käyttämällä saadaan ihmiset toki lähemmäs kaavailtuja suurkuntakeskuksia mutta se on paitsi vastuutonta myös epäinhimillistä

lapissa on rakennettu ansiokkaasti omaa sote mallia huomioiden lapin erityispiirteet ja suoraan sanottuna olen pöyristynyt tavasta jolla tähän tärkeään työhön on hallituksessa suhtauduttu

tuntuu että tämä on kuitenkin ainoa rakenteellinen uudistus johon tämä hallitus on kyennyt

edustaja lindström ja edustaja niinistö toivat omissa puheenvuoroissaan esille hyviä esimerkkejä siitä kuinka voimme tukea aloittavia ja kasvavia yrityksiä ja tällä tavoin luoda myös uusia työpaikkoja

näinkö hallitus kannustaa ja huomioi jälleen kerran lapin ihmisiä

ja onko ihme jos ihmiset kokevat olevansa siellä toisen luokan kansalaisia joilta kelpaa kyllä aina ottaa on kyse sitten vaikka työpaikoista koulutuspaikoista tai luonnonvaroista jos niille on tarvetta jossain muualla

tätäkö me todella haluamme

poliisi tarvitsisikin lisää resursseja nimenomaan kenttätyöhön

lapin ihmiset ymmärtävät realiteetit ja ovat sopeutuneet moneen heikennykseen mutta jossain raja tulee vastaan ja luulen että tämä on nyt sellainen asia jossa lapissa ollaan poikkeuksellisen vahvasti sen taistelun takana että lapissakin ihmisillä tulee olla tasavertaisia oikeuksia ei vain velvollisuuksia

sdpn tänään peräänkuuluttama koulutuksen tärkeys on lapissa realisoitu hallituksen taholta rajuilla leikkauksilla koulutuspaikoista mikä tietää myös kasvavaa työttömyyttä esimerkiksi opettajille

hallituksen toimissa ei ole tällä hetkellä havaittavissa minkäänlaista kyvykkyyttä maamme taloudellisen tilanteen parantamiseksi

liikenneturvallisuuteen tulisi lapissa ja koko maassa panostaa sillä sen heikentyminen tulee lisäämään myös vahingoista aiheutuvia kustannuksia

pääministeri stubb ja valtiovarainministeri rinne ovat painaneet paniikkinappia ja pyytäneet ministeriöiltä pikaisesti kasvua työllisyyttä kilpailukykyä ja julkisen talouden tasapainoa parantavia ehdotuksia

kun liikkuvan poliisin tehtävät siirretään jo valmiiksi alimiehitettyihin poliisilaitoksiin ei liikenneturvallisuuden valvontaan joka vaatii erityisosaamista jää edes aikaa tai mahdollisuuksia

harva asutusalueella poliisin näkyvyys on välttämätöntä

oma lukunsa on myös hallituksen vaaleihin valmistautuminen joka on vienyt hallituksen huomion pois tärkeimmistä asioista eli kansalaisten ja suomen hyvinvoinnista

arvoisa puhemies

poliisin työ on arvostettua ja tuloksellista

näin laajalla alueella kuin lappi on on kuitenkin saatava lisää poliiseja turvallisuuden ja myös asukkaiden turvallisuudentunteen säilyttämiseksi

suomen rajat ovat myös eun rajoja ja rajavartiostolla on merkittävä rooli kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa jonka valitettavia ilmiöitä ovat myös meillä ihmiskauppa ja mainittu harmaa talous

niin huolehdimme myös kaikista kansalaisistamme tasavertaisesti ja tasa arvoisesti kaikkialla suomessa

tutkintaprosessit venyvät kohtuuttoman pitkiksi ja joissain tapauksissa jopa keskeytyvät kun tutkinnan tekijöitä ei ole tarpeeksi työtaakkaan nähden

kuinka voimme luulla rikoksen uhriksi joutuneen kansalaisen luottavan oikeuksiensa toteutumiseen jos rikostutkintaa ei voida kaikissa ta pauksissa saattaa loppuun vaan rikokset ainoastaan kirjataan tapahtuneiksi

arvoisa puhemies

rikosseuraamusalan ammattilaisten mukaan jo tähän mennessä toteutuneet säästöt ovat vaikeuttaneet rikoksista tuomittujen parissa tehtävää ennalta ehkäisevää sekä kuntouttavaa työtä jolla pyritään ehkäisemään tuomittujen henkilöiden rikosten uusinta

esimerkiksi seksuaali tai väkivaltarikoksen kohteeksi joutunut voi joutua odottamaan asiansa käsittelyä kohtuuttoman pitkään mikä voi aiheuttaa monenlaisia vakavia psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia

arvoisa puhemies

myös uhrien kärsimykset maksavat yhteiskunnalle puhumattakaan muista vaikutuksista ja inhimillisestä kärsimyksestä

hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää kuntien tehtäviä ja varmistaa turvakotipalveluiden rahoitus valtion varoista ja näin varmistaa palveluiden saatavuus jokaiselle sitä tarvitsevalle asuinpaikasta riippumatta

poliisin resurssipula näkyy tavallisten kansalaisten arjessa myös lapissa

lapissa jossa perheväkivaltaa koskevia kotihälytyksiä tehdään etelä suomen alueisiin nähden lähes puolet enemmän turvakotipalveluita tarjotaan vain rovaniemellä

liikenteen turvallisuuden valvominen on mahdotonta jos ja kun entisen liikkuvan poliisin partioiden aika menee miehistöpulan vuoksi muiden hälytystehtävien hoitoon

lisäksi keskustelussa on hyvä nostaa esiin myös se seikka että turvakotipalveluihin tukeutuvat henkilöt joutuvat usein turvautumaan myös muihin tukitoimiin kuten rikosuhripäivystyksen palveluihin

tällä tulee olemaan mahdollisesti vaikutusta liikenteen valvontatehtäviä suorittavien poliisien ammattitaitoon ja lopulta ehkä motivaatioonkin kun liikennevalvontatehtäviä voidaan suorittaa vain satunnaisesti

toisaalta se myös madaltaa rikollisen toiminnan kynnystä kun kiinni jäämisen riski pienenee

vaikka hallituksen esitys oli lähtökohtaisesti kannatettava esitin epäilykseni sen suhteen paljonko sen avulla aidosti saataisiin kerättyä taloudellista apua rikoksen uhreille

on huolestuttavaa jos kansalaisten luottamus järjestelmään on heikentynyt

uhrien asema ei ole yhteiskunnassamme helppo

meidän on turvattava kaikille ammattilaisille jotka työskentelevät sisäisen turvallisuuden parissa kaikki toimintaedellytykset niin rikosten uhrien kanssa toimiville kuin rikosten ennaltaehkäisyn ja selvittelyn puolesta työtä tekeville

hyvin usein näihin läheisiin kuuluvat myös lapset pienet tai isommat

haluaisin vielä lopuksi todeta että onneksi meillä suomessa on työhönsä motivoituneet poliisit ja muut ammattilaiset joille on kunnia asia hoitaa työnsä hyvin kansalaisia parhaansa mukaan palvellen

yhtä kaikki ne syyt joiden vuoksi turvakotipalveluihin turvaudutaan tai rikoksen uhri tai uhrit tarvitsevat apua ja tukea ovat traumatisoivia syitä

arvoisa puhemies

poliitikkojen velvollisuus on kuulla heidän viestinsä ja ottaa se vakavasti

on helppo sanoa että lähde ja jätä väkivaltainen puoliso mutta lopullinen päätöksenteko voi vaatia monia yrityksiä ja riittävän vahvan tuen mutta myös itsetunnon rakentamisen revityn tilalle

on viisautta ymmärtää että kukaan toinen ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta

tämä on kiireellä valmisteltu tämän valmistelu on elokuussa aloitettu sen jälkeen kun tartuntatautilaki ei lähtenytkään etenemään toivotulla tavalla

tartuntatautilakia kun katsoo ja sitä esitystä ja niitä lausuntoja siellä on lukuisia kannanottoja erittäin arvostetuilta tahoilta siihen miksi tätä tällaista hoitoa ei pitäisi suomessa sallia

henkisen kyllä varmasti jos he joutuvat katsomaan vanhempiensa keskinäistä väkivaltaa mutta mahdollisesti lapset ovat myös fyysisen väkivallan uhreja

ne ovat niitä yhteiskunnan palveluja joita varmasti jokainen kansalainen jossain elämänsä vaiheessa käyttää ja joilla onkin suuri merkitys kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle

esimerkiksi niin sanottuja baby shake tapauksia on paljon enemmän kuin arvaammekaan näin moni viranomainen on kertonut